hyväksyttäneen hyväksytty

samoin päiväystyksen neljännentoista sijan osalta hyväksyttäneen hyväksyä eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona seitsemäs toista kaksituhattakolmetoista kello neljätoista

sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava valta lähetekeskustelua varten puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

asian käsittely keskeytetään

toisen käsittelyn esitellään päivän seitsemästä nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakers on toinen käsittely on päättynyt osia

toisen käsittelyn esitellään päiväys on nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä edustaa viikon poissa keskustelu on päättynyt

seuraava puheenvuoro edustaja lauslahti on poissa edustaja elsi katainen anteeksi edustaja vehkaperä ensin

ja nyt yleiskeskusteluun päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päätynyt lähetekeskustelua varten esitellään päivä on rankkuudessaisia voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs aasian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätynyt lakiehdotukset laki edustan toinen käsittely päättyi petrell

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelu

toisen käsittelyn ja siellä päivän yhdeksäs asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisen kärjisttelyssä keskustelu on päättynyt

edustaja tiainen kosketusta alatalo

keskustelu on päätynyt asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on yhdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntan keskustelun pään asia lähetetään liiketaloja viestintävaliokunta lähetekeskustelua varten eristellään päivän kahdestoista asia kuin ennusteiden tekoa sillä että liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelun pääsevän asia lähetetään liikenne tahto valiokunta lähetekeskustelua varten eristellään päivän syksyn kolmastoista sija puneen ostoehdot jotta asia lähetetään talousvaliokuntaankeskustelu on päätetty asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys neljästoista sijan tuoneen jos tiedot että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

yleiskeskustelu

eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakien on toinen käsittely on päättynyt karjala

yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin takaisin lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

toisen käsittelyn esitellään päiväys on kymmenessä asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu yleensä keskustelu on päättynyt ryhdytään yksityiskohtaisia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

eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mietintö jokaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on saatiin ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen kuudessa asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu

yleiskeskustelu on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakien sisällön mietintöä jokaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on täytynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestykseen kahdestoista asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

toisen käsittelyn esitellään päivän yhdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

no annetaan yhtään

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksassa asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelun yleiskeskustelu on päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön

nyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivystyksen neljässä asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

vai kierrosten ensimmäinen käsittely on päättynyt

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelua käytiin eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan edun ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyviä lakiehdotusten hylkäämisestä lakien löysemmän käsillä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu yleiskeskustelu päättyi tylyltä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta on tehty lakiehdotusten sisällöt mietinnön mukaisena lakiehdotusten sisällöstä

ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen viidessä asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä yleiskeskustelun päätyyn

eduskunta hyväksyi mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä lakiehdotuksen simon kertoo

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivällisekseen kuudes asian käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt on sitten edustaja erkki virtanen

nyt tosiaan on debatin vuoro ja ne jotka haluavat käyttää puheenvuoron painavat v painiketta ja nousevat seisomaan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

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt tasan kello

no niin kiitoksia

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään pääty tähän ehdotukseen lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt tasan kello

kuudestoista kymmenettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttiin samoin päiväjärjestykseen kahdennentoista sijan osa

asian käsittely keskeytetään ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen neljäs

eduskunnan seuraa täysistunnon keskiviikkona kuudestoista kymmenettä kaksituhattakolmetoista kello neljätoista eduskunnan täysistunto

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto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

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväys kahdestoista asiaa voi mennä yhteenotto toisi lähetään liikenne viestintä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto

ministeri

seuraavaksi vastauspuheenvuorot nousemalla seisomaan ja v painiketta painamalla

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asian käsittely keskeytetään

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kysymysten esittäjiä pyydän nousemaan seisomaan ja painamaan v painiketta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellä päivä riskin kolmastoista sija puhemiesneuvosto ehdotetaan siellä sosiaali ja terveysvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

edustajat reijonen jurva ja heinonen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs sija poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelu on pysähtynyt eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta asian lopulta ikään lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen neliosaisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväjärjestykseen kuudes asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväänsä kuudes asiat poimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

sitten puhujalistaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvalio ainoan käsittelyyn esitellään päiväys neljästoista asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö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

sitten siirrytään puhujalistaan

ja tähän ensimmäiseen käsittelyyn esitellään tämä päiväystyksen viides aasian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin vähäisellä tiedotusta ensimmäinen kerta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

tähtinen asia lähetetään maa ja metsätalous val ja ensimmäisen käsittelyn esitellään päivän viides asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

päättynyt yhtään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivä neljästoista asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen

edustaja anttila

arvoisa puhemies onko tämä euroopan neuvosto siihen oli

ahonen oli numero neljätoista yliopisto ei sitä ole painanut äidin odottelee veli ja tässä kohdassa neljätoista olivat pyytäneet puheenvuoroja edustavat vahasalo ja wiikman mutta molemmat ovat poissa eikä yleiskeskustelua tästä neljäntoista kohdan ta päätynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksy lakien sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt ja nyt ollaan orsa viisitoista ainoan käsittelyyn esitellään päivä sisällöstä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdentasoisia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan keskustelu tuo keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään talousvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan keskustelu keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään naisia lähetetään liikenne ja viestintävaliokunnan

nyt pääsemme sitten vielä vähän yleiskeskusteluun

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen viides aasian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättynyt lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kuudes karsia voimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään lakivaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on onneton lausuman lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kahdeksan raisio voimme puhemiesneuvosto ehdottaa että asia näytetään talousvaliokuntaan

yhdeksän saa sijaa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän yhdessä saisi apua minusta ehdot täyttä asiaa lähdetään talousvaliokunta keskustelu on päättynyt

käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö